vaikka yle maksussa yrittäjien osuus on pieni ellei peräti marginaalinen niin työllistävän yrityksen näkökulmasta maksu voi kuitenkin olla suuri

mutta hieman yllättävää on se että tuo nuotti ei ole muuttunut senkään jälkeen kun koko tämä sote malli on kääntynyt päälaelleen ja kun on tullut ilmeiseksi että kuntien veroprosentit nousevat jopa kymmenellä yksiköllä eli tuhansilla euroilla tavallisenkin perheen kohdalla valtionosuusuudistuksien ja näiden sote maksujen myötä

tämän uskoisi kaikkien tässä salissa varsinkin tänään irtisanomisten päivä

lääkäreiden tai hammashoitajien yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajien tai sen paremmin kuntien kuin kuntaliitonkaan arvioita ei enää tässä vaiheessa viimeisen sovun jälkeen ole haluttu kuulla ja tämä kuuleminen on nyt jätetty eduskunnan tehtäväksi

on tosiaan hyvä kysymys mikä näiltä tahoilta on esitetty että turvaavatko tämä uusi malli ja uudet maksut oikeasti palvelut jotka mielestäni edellyttävät enemmän tehokkuutta ja uusia tuottamistapoja eivät niinkään maksujen uudelleenjakoa

arvoisa puhemies

toivotan kaikkea hyvää tälle sote uudistukselle ennen kaikkea sen palauttamiseksi alkuperäiseen tavoitteeseensa eli parempiin palveluihin ja kestävyysvajeen korjaamiseen täällä eduskunnassa

tämä mahdollisuuksien tasa arvo tarkoittaa myös sitä että lapsi joka elää perheessä jossa vanhemmat ovat samaa sukupuolta on yhdenvertainen muiden lasten kanssa

räsänen halusi torpata mahdollisuuden kaksivaiheiseen adoptioon siten että myöskään yksin elävä ei voisi adoptoida lasta

jos tätä vastustaa olisi loogista vastustaa myös hedelmöityshoitoa yksin eläville olisi kenties syytä edellyttää selibaattia yksin eläville tai muille kuin avioliitossa eläville

tämäkö on kristillisdemokraattien perimmäinen tavoite